se on meidän vahvuus ja siitä pitäisi osata ammentaa olkoot sitten tulonlähteenä ne metsävarat tai kaivannaisteollisuus tai luonnonkauneus rauhallisuus mökkeilijöille tai ne sadat kesätapahtumat tai vaikkapa se järviluonto sen tuotteistaminen

tällä vuosikymmenellä monet kehittymisen ja innovoinnin sekä työllistymisen mahdollisuudet pohjautuvat uusiutuviin luonnonvaroihin joillakin tavoin kuten selontekokin osoittaa joko suoraan tai sitten vaikkapa teknologian viennin kautta

elintarvikkeiden jatkojalostus energia matkailuyrittäjyys palvelu ja hoivayrittäjyys ovat tulevaisuuden maaseutuyrittäjyyttä

arvoisa puhemies

valiokunnan pohdinnoista kiinan omistuksessa olevista raaka aineista ja niiden osuudesta tiettyjen kaivannaisten osalta mineraalien osalta olisi mielenkiintoista kuulla vähän lisääkin jos valiokunnan jäsenistä joku haluaa vähän asiaa vielä avata

arvoisa puhemies

metsäteollisuuden murroksesta huolimatta hyvin hoidettu metsä on edelleen myös sijoituskohde ja on selvää että puumarkkinoiden toimintaa pitää pyrkiä edelleen kehittämään

esimerkiksi työ ja elinkeinojaostossa kun kuulimme joitakin asiantuntijoita he puhuivat että vaikkapa biokaasun teko jäteveden orgaanisista aineksista on yksi vaihtoehto tulevaisuudessa mutta kommentoivat samalla että se ei tule suomessa olemaan todennäköisesti vaihtoehto

nyt näyttää siltä että siinä on omia ongelmiansa ja sen takia ollaan enemmänkin menossa kohti aktiivihiiltä kaasutusta tisleitä ja niin edelleen

ei ole hirveän nopeasti liikkeelle päästy loppujen lopuksi siinäkään joskus tämä kehitys on melkoisen hidasta vaikka sitä tehtäisiinkin

ohjelman yhtenä tavoitteena on ehkäistä väkivallan uusiutumista ja tätä tukee esimerkiksi väkivallan tekijän ohjaaminen avun piiriin lähestymiskiellon myöntämisen yhteydessä ja paremman tuen tarjoaminen lähestymiskiellolla suojatulle

haasteitakin siis riittää

viranomaisten tulee suhtautua jokaiseen lähi ja perheväkivallan uhriin asianmukaisesti jotta uhrit saavat tarvitsemansa avun

tässä nostan esiin joitakin muita kohtia parista pääluokasta

vähättelyä ei pidä suvaita

haluaisinkin ministeriltä kysyä onko asenteista tehty tutkimusta viime aikoina tähän tematiikkaan liittyen

ministerin työryhmä joka teki selvitystä perhehoitolainsäädännön uudistamisesta esitti että perhehoitoa voitaisiin käyttää tilapäishoitona sekä omaishoidon lomitukseen kiertävän perhehoitajan toimesta

on esitetty myös mallia jossa palkkio muutettaisiin palveluiksi

ensi keväänä tätä mahdollisuutta voi taas hyödyntää

on toki selvää että arkkitehtuuripolitiikalla on oma merkittävä roolinsa siinä kun luodaan kansalaisille parempaa elinympäristöä ollaan sitten maaseudulla tai kaupungeissa

silti jokaisella on oltava pääsääntöisesti oikeus valita asuinpaikkansa suomessa

yhdyn siihen näkemykseen kun arkkitehtuuripolitiikasta puhutaan että ainakin merkittävistä julkisista rakennuksista on järjestettävä aina arkkitehtuuri tai suunnittelukilpailu

samoin paikalla olleet ohikulkijoille ilmeisen rakkaat mustapoppelit hyödynnettiin kokoustilojen sisämateriaaleissa

arvoisa puhemies

hyvä sekin

kun se sitten voimaan tuli niin sanotaan näin että itselleni on hyvin vähän enää tullut siitä palautetta

jonkun verran yksin eläviltä joilla tuo maksuosuus on pienentynyt positiivista palautetta ja sitten jonkun verran niiltä ihmisiltä jotka eivät oikein vielä tiedä mitä kaikkea se yle oikeasti tekeekään meidän suomalaisten hyväksi ja mitä kaikkia palveluja me oikeasti sillä yle verolla tuemme

saamenkielisistä palveluista ja niistä uutisista puheenjohtaja tuossa mainitsikin venäjänkieliset uutiset novosti yle nousivat tuossa äskeisessä puheessa esiin ja nämä ruotsinkieliset palvelut myöskin

mutta erityispalveluista joista tässä kertomuksessa viime vuoden toiminnasta kerrotaan haluan ihan yleissivistykseksi vielä nostaa esiin käännöstekstit

äänitekstitys jolloin ruudulla näkyvä teksti kuuluu synteettisenä puheena ja sitten uutena kuvailutulkkaus jota ylekin aloittelee ja tietenkin nämä viittomakieliset uutiset ja viittomakielinen palvelu muuten

sen vuoksi mielelläni komppaan esimerkiksi ed

se mistä jonkun palautteen tässä keväällä nyt sain urheiluohjelmiin liittyen yleen liittyen niin sitä toivetta on edelleen että yle pystyisi näitä merkittäviä urheilukilpailuja tarjoamaan maksuttomalta kanavaltaan ja tuottamaan niitä sinä yleishyödyllisenä palveluna niille ihmisille joilla ei ole varaa niitä maksukanavia maksukortteja ottaa käyttöönsä

toinen asia suomalaisten panosta rauhanvälitystoiminnassa voitaisiin myös lisätä

ja toivon että näin tulisi tapahtumaan

tästä toisesta lisäbudjetista jossa nyt on näitä investointien aikaistamisia ja muita toimenpiteitä työllisyyden edistämiseksi muutamia poimintoja ja kommentteja niihin

noissa perusteissahan todetaan että sillä pitäisi hillitä osaltaan sitten taas talouden kasvuvaiheessa tulevaa todennäköistä asuntojen hintojen ja vuokrien korotuspainetta

tuossa ed

eli sinne tuli petokorvauksia ja sitten tosiaankin elintarviketurvallisuusviraston ja metsäntutkimuslaitoksen yhteisen laboratoriojärjestelmän kehittämiseen ja tietojärjestelmän kehittämiseen kohtuullinen summa

päivällä debatissa edustajat heinäluoma ja rantakangas kommentoivatko toistensa sanomisia mutta joka tapauksessa olivat sitä mieltä että epäonnistuneita yksityistämisiä ei kaivata ja tästä olen kyllä ihan täsmälleen samaa mieltä kummankin herran kanssa

valtuutta haetaan yritysten kehittämisen ja kasvun kannalta tarpeellisten rakennejärjestelyiden ja toisaalta rahoitusvalmiuksien kartoittamiseen ja tarkoituksena ei ole myydä yhtiöitä tai niiden osakkeita ja nämä tulot eivät sisälly lisätalousarvioon eivätkä ensi vuoden talousarvioon

tietenkin täytyy seurata kun myyntivaltuuksia ollaan antamassa että näin määrättömän huonoon aikaan sitten tuo omistusosuuskauppa ei käy

toinen asia sitten

tuossa talousvaliokunnan lausunto totesin minä edes tiellä lausunnossa todettiin että destialla liikennepoliittisen intressin turvaamiseen riittää vakaa kotimainen omistus

molemmat valiokunnat viittaavat tässä nyt siihen että vähintään tarvitsee toistaiseksi olla niin sanottuna ankkuriomistajana mukana mutta ei välttämättä enemmistöomistajana toteaa valtiovarainvaliokunta

minä toivoisin että tämä ei välttämättä enemmistöomistajana muistettaisiin se että omistus voi hyvinkin olla myös enemmistöomistaja

tämä ei sitä todellakaan tarkoita että heti ollaan suoraan menossa alle sen

arvoisa herra puhemies

siltä osin suuren valiokunnan mietintö tarjoaa kaikessa kriittisyydessään ja keskustan vastalause esimerkiksi biotalouteen liittyvine kommentteineen paljon selkeämpiä prioriteetteja

puuhuollon turvaamisen toimet kohdistuvat ja ovatkin jo kohdistuneet sorateiden runkokelirikon poistoon sekä painorajoitusuhan alla olevien teiden ja siltojen korjauksiin suunnilleen joka kunnassa etelä savossakin olemmehan metsäisin maakunta

kokonaisuutena selonteosta syntyy käsitys ettei kuuden puolueen hallitus pysty yhtenäiseen saati vaikuttavaan eu politiikkaan

arvoisa puhemies

oli aikakin sen verran suuria muutoksia toimintaympäristössä on tapahtunut kun katsotaan vaikka usan mielenkiinnon kohdistumista aasiaan ja uhkien luonteen laajenemista kybertasolle puhumattakaan talouskriisistä joka on johtanut muun muassa puolustusbudjettien leikkaamiseen liki kaikissa eu maissa

arvoisa puhemies

rossi tuossa aikaisemmin vastauspuheenvuorossaan kommentoi sisävesihankkeiden suhteen on puute selonteossa samoin kuin siinä että ei ole pystytty vielä ottamaan kantaa lossien korvaamiseen esimerkiksi etelä savossa silloilla vekaran lossi ihan yhtenä esimerkkinä ja siellä ministeri vasta taisi vieraillakin

selonteossa linjataan että unionin kriisinhallintaa tulee kehittää yhä kokonaisvaltaisemmaksi toiminnaksi jossa yhdistyvät niin sotilaallinen kuin siviilikriisinhallinta sekä pitkäjänteisempi kehityspolitiikka ja eun muu toiminta kriisialueilla

arvoisa herra puhemies

en ole ainut joka miettii onko myös hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisessa linjassa tulevaisuudessa kaksi linjaa ministeri tuomiojan ja ministeri stubbin linja vai onko siellä kenties myös kolmas linja ministeri hautalan linja

arvoisa puhemies

tässä yhteydessä on kerrottava myös miksi en ollut mukana ensimmäisellä lennolla tänä keväänä helsingistä varkauteen kuten liikennepoliittisen selonteon yhteydessä tästä pöntöstä aiemmin lupailin kun lupauksista yleensä pitäisi pitää kiinni

nämä linjaukset jäävät kieltämättä leijumaan korkealle

kysyisinkin ministereiltä miten tämä kehitysyhteistyön määrärahojen leikkaus tukee suomen turvallisuusneuvostojäsenyystavoitetta jotka teillä sieltä ohjelmasta molemmat löytyvät

arvoisa puhemies

toisaalta määrärahojen leikkauksen lisäksi myös kehitysyhteistyömäärärahoja suunnataan uudella tavalla

myös ulkoasiainvaliokunta on huolissaan eun kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan lähestymistavan toteuttamisesta muun muassa rahoitus suunnittelu ja komentovastuut ovat erillään

tuosta hätäkeskusuudistuksesta totean tässä yhteydessä vain sen että on varmistettava että asiakkaiden palvelutaso vähintäänkin pysyy ennallaan uudistuksen johdosta

nyt tästä ei puhuta mitään ei metsäosaamiseen panostamisesta ja yleensäkin ruokaturva tuntuu puuttuvan koko hallitusohjelmasta niin suomen kuin globaalillakin tasolla

mutta nyt nuo lennot helsinkivarkaussavonlinna pelaavat kolmiolentoina ja montaa lentojen peruuntumista ei onneksi vielä ole tapahtunut toivotaan ettei jatkossakaan

tätäkin ajatellen olisi hyvä tietää mitä valtioneuvosto ajattelee esimerkiksi sellaisesta asiantuntijoiden väläyttämästä mahdollisuudesta että eulla olisi yhteinen siviili sotilasesikunta kuten on ykssa

valtion ensi vuoden talousarviossa ei ole paljonkaan mikä kannustaisi työllistämään tai yrittämään

taas kahden uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisen jälkeen olisi vaikea innostaa esimerkiksi suurta sähkön ja energiankuluttajaa teollisuutta tehokkaisiin säästötoimenpiteisiin

valiokunta korostaa alueellisen yhteistyön kuten nordefcon merkitystä suorituskykyjen kehittämisessä